mutta meidän täytyy erittäin tarkasti huolehtia siitä että me kiinnitämme eläkeyhtiöiden hallituksen ja johdon työskentelyyn huomiota että siellä ei vain lähdetä repsahtamaan niin että laki kyllä täyttyy mutta taas mennään sinne harmaalle alueelle

epäilen hieman että se toteutuu ja en usko että semmoista lakia pystytään eduskunnassa säätämään joka ottaa kaikki ne tilanteet ja tilanteiden kirjon huomioon normaalielämässä ja vanhuksen sijoittamisessa ja siinä mikä on hänelle paras paikka

nimittäin jo rava indeksissäkin on viimeisenä kohtana psyyke ja psyyke tänä päivänä määrittelee minun mielestäni erittäin paljon onko ihmisellä hyvä olla vai eikö hänellä ole ja miten hän itse kokee hyvinvointinsa

ja kaikkein suurin virhe sekä ihmisten hyvinvoinnin mittarissa että eläinten hyvinvoinnin mittarissa on metrimitta ja varsinkin se että me vaadimme jonnekin huoneeseen jonkun wcn jota tämä ihminen itse ei pysty käyttämään

toivoisin täällä otettavan kantaa siihen mitä oikeasti pitäisi tehdä koska emme me tätä velkaantumista saa millään lopetettua ellemme jollakin tavalla saa sitä vaihtotasetta ylös eli sitä työn hintaa ja muita kuluja hieman alemmas

se kaikki on ongelma pk yrittäjille ja vientisektorille jotka yrittävät viedä koska se kumulatiivinen kustannusrakenne on niin kova että on vaikeaa pienessä maassa pienellä kassavirralla pärjätä

itselläni ei välttämättä ole sitä viisautta että täällä voisin puhua mitä juuri pitää tehdä mutta näitä pitäisi rakentavasti pohtia

arvoisa puhemies

mutta täällä varmaan edustaja tölli tietää että yksi merkittävä ongelma on se että monissa kunnissa väkimäärä on muutamassa vuosikymmenessä puolittunut ja tämä tietenkin johtaa siihen että verotulojen tasausjärjestelmän kautta ei tule enää niin paljon rahaa ja palvelut maksavat enemmän per capita

kun kuunteli edustaja tynkkysen puhetta niin oikeastaan voisi olla aika pitkälle samaa mieltä asioista ja siinä mielessä tämä keskustelu on joskus hieman vaikeata koska meidän päämäärät ja tavoitteet eivät välttämättä ole erilaisia mutta itse olen kuitenkin sillä tavalla orientoitunut että kannan aika paljon huolta aivan tavallisten ihmisten asumisen kustannuksista sähkölaskun suuruudesta ja yritysten pärjäämisestä

on vähän erikoista jos me pyrimme vain päämäärään unohtamalla sen että suomessa pitäisi pystyä harjoittamaan teollista toimintaa pitäisi pystyä tekemään voittoa ja pärjäämään kansainvälisillä markkinoilla

näin on käynyt tietenkin kun hakkeen polttoa on lisätty mutta samalla on todettava että kyllä me aika paljon olemme aiheuttaneet ongelmia vientiteollisuudelle ja aivan tavallisille pienyrittäjille ja samalla myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille jotka ovat sitten nämä laskut joutuneet maksamaan

eli on erittäin vaarallista unohtaa mitä tämä sähkö tarkoittaa todellisuudessa suomen kilpailukyvylle

jos me olemme kioton sopimuksessa eun kautta ja ykn kautta mukana sen toki hyväksyn mutta sitä on vaikeampi hyväksyä että eu asettaa yhä monimutkaisempia päällekkäisiä ohjausjärjestelmiä jotka lisäävät byrokratiaa ei pelkästään eun päässä vaan myös suomen virkamieskoneistossa

ne aiheuttavat selvää kulurakennetta sähköyhtiöille ja sen takia kun me eilen kävimme täällä tätä sähkömarkkinalakikeskustelua meidän täytyy kyllä tässä eduskunnassa ottaa erittäin tarkasti huomioon minkänäköisiä kustannuspaineita me asetamme pitkien etäisyyksien maassa jossa energia on aivan eri asemassa kuin se on jossain keski euroopassa

jos itse saisin näin jonkun verran sijoittajana arvioida mitä minä tässä maassa haluaisin omistaa ja millä minä haluaisin tehdä niin kuin merkittävässä määrin rahaa niin kyllä se vain on vanha vesivoima ja vanha ydinvoima

en ole mikään ydinvoiman puolestapuhuja mutta en kyllä vastustajakaan sillä ne päättäjät jotka aikanaan tässä talossa ovat näitä lupia myöntäneet ovat aika järkeviä päätöksiä tehneet suomalaisen teollisuuden pärjäämisen kannalta

varmaan olisivat iloisia jos heillä olisi käytössään enemmän mankala periaatteella olevaa sähköä

tämä asenne mitä ehkä vihreillä on en tiedä se on varmaan hyvä mutta itse kuitenkin koen esimerkiksi tämän turvekysymyksen hieman erilaisena

minä luen tässä erään asiantuntijalausunnon joka niin kuin pikkuisen peilaa kuinka tiedemiehet ja tutkijat ovat aivan oikein tutkineet ja tehneet johtopäätöksiä

mutta yksi asia minkä haluan sanoa on se että nämä tutkijat eivät minun käsittääkseni ole millään tavalla vastuussa suomen taloudesta eivätkä kilpailukyvystä

tämän perusteella suomalainen tiedeakatemia on kannanotoissaan päätynyt arvioon että suomen on luovuttava turvetuotannosta sen maapallon ilmastoon aiheuttamien ilmastovaikutusten vuoksi

eli jos lähdetään puhtaasti tiedemiesten tutkimuksia referoimaan niin me ajaudumme tiettyyn lopputulemaan

me tiedämme jo että se ei ole kansanvaltainen malli se lisää virkamiesvaltaa ja se on äärimmäisen kaukana kunnallisesta itsehallinnosta

sen takia se paha kääntöpuoli siinä on se että jos me menemme maakuntamalliin niin silloin me tavallaan lähdemme tumppaamaan kunnallista demokratiaa ja ihmisten kiinnostusta siihen

jos me siirtäisimme tämän turvefilosofian mitä tässä salissa on niin norjan eduskunnassa ja parlamentissahan pitäisi valtava huuto olla joka päivä mitenkä maapallo hukkuu ja lämpötila nousee mutta siellä sitä ei ole

kukaan ei viitsi lähteä valtuustoehdokkaaksi koska kunnassa ei voi päättää juuri mistään

minun mielestäni silloin pitäisi lähteä siitä että me haastamme vapon toimitusjohtajan hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston jäsenet tänne ja kyselemme että miksi te kirjoitatte tämmöisiä satuja

minä ainakin olen sen verran sanoisinko näin valtionyhtiöuskovainen että minä uskon että tämä asia on tosi ja että turvetuotannon uudet tuotantotavat aivan eri lailla ottavat huomioon ympäristön ja vesistön ja kyllä meidän kansanedustajienkin jonkun verran pitäisi luottaa että tämä meidän kotimainen yhtiö on kaikkien suomalaisten asialla ja haluaa myös aivan vilpittömästi suojella vesistöjä

arvoisa puhemies

siinä on vain sellainen ongelma että ne tahot jotka omistavat tämän järjestelmän kannalta ja suomen sähkön ja lämmön toiminnan kannalta välttämättömän lauhdetuotannon tekevät sitä tappiolla

liikenneministeriö on hyvin topakasti ottanut kantaa tähän ajokorttilainsäädäntöön ja esittää siihen muutoksia lähinnä opetuslupaan

minun mielestäni tähänkin pitäisi jollain tavalla muun muassa oras tynkkysen miettiä mitenkä tämä nyt korvataan niille omistajille jotka joutuvat tämän järjestelmän paikkaamaan omalla kustannuksellaan

kysynkin onko tarkoitus vähän laajemminkin nyt käsitellä tätä ajokorttilainsäädäntöä koska kyllä kai siellä nyt nuorille tämä hinta on muodostunut aika korkeaksi ja he eivät pysty ajamaan ajokorttia

pitääkö meidän siirtyä jonkunmoisiin kapasiteetti tai tehomaksuihin joilla ikään kuin korvataan heille se menetys minkä he tästä ylläpidosta joutuvat maksamaan

kysyn puhemiehen toiveesta huolimatta toisenkin kysymyksen

kun me puhumme bioenergiasta niin yksi keskeinen asia jos me haluamme säilyttää bioenergian laadun ja saatavuuden korkealaatuisena olisi jollakin tavalla kehittää tähän maahan aika suuria laajoja asvalttipohjaisia terminaaleja minnekä me pystymme varastoimaan näitä bioenergiaksi käytettäviä puumassoja riittävän suuriin pinoihin jotta vesisade ja ilmasto eivät niitä sillä tavalla pääse pilaamaan että se laatu säilytetään ja niiden energia pystytään maksimaalisesti käyttämään hyväksi

siellä on muun muassa juankoski ja suonenjoki seassa

arvoisa puhemies

kiitoksia työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajalle joka hyvin tämän asian ja uudistuksen selitti ja erityinen kiitos siitä että hän nosti tämän kolmannen sektorin esille sillä nämä kolmannen sektorin edustajat tekevät usein arvokasta työtä erityisesti yhdistykset ja heille palkkatuki on äärimmäisen tärkeää ja tärkeää myös niille henkilöille jotka näissä yhdistyksissä tekevät arvokasta yhteiskunnallista työtä

työvoima ja yrityspalvelu uudistuksen perimmäinen tarkoitus on tietenkin yksinkertaistaa työvoimaviranomaisten tarjoamia palveluja ja tämänhän pitäisi kaikessa lainsäädännössä olla ensi sijalla tänä päivänä ettemme monimutkaista ja jäykistä yhteiskunnan rakenteita ja sitä kautta hidasta talouden edistymistä

olimme valiokunnassa erityisen huolissamme toistuvien organisaatiomuutosten aiheuttamasta häiriöstä varsinaiseen toimintaan ja myös näiden jatkuvien muutosten vaikutuksista henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon

olipa se sitten biodieseliä tai mitä ja minkänäköisiä hybridiautoja se on insinöörien asia kehittää mutta meillä pitäisi olla selvä näkymä siitä että me määrätietoisesti vähennämme mineraaliöljyn käyttöä niin kuin tässä meidän kirjasessamme on hyvin kuvattu ja ottaisimme sen päämääräksi jotta me saisimme kauppataseen ja vaihtotaseen kuntoon

tietojärjestelmäongelmat eivät ole pelkästään terveydenhuollon pysyväisongelmia vaan samankaltaisia ongelmia esiintyy myös työhallinnon ja yrityspalveluiden tietojärjestelmien välillä

monilta muiltakin osin tässä on erittäin tärkeitä asioita joita on aika vaikea näin lyhyessä puheessa lähteä läpikäymään mutta vihreille ja erityisesti oras tynkkyselle toteaisin että meidän pitkän linjan tavoitteet eivät millään tavalla erkane toisistaan mutta siinä on semmoinen pieni ero että ainakin minä itse haluan ja kokoomus haluaa että talous teollisuus ja yritysten pärjääminen ovat aina vahvasti mukana että se ei mene pelkästään ilmastopoliittiseksi keskusteluksi

työ ja elinkeinotoimistojen toimipisteverkostoa ei saa harventaa esimerkiksi itä ja pohjois suomessa sellaiselle tasolle että työllistymissuunnitelman laatiminen kasvokkain asiakkaan kanssa johtaisi asiakkaiden kohtuuttoman pitkiin matkoihin ja sitä kautta myös matkakustannuksiin

kasvokkain tapahtuva keskustelu on ehdottoman tärkeää jotta palvelutoiminta saa myös inhimilliset piirteet eikä muutu liiaksi tunteettomaan sähköiseen muotoon

arvoisa puhemies

sen vuoksi uudistuksen täytyy ulottua korostuneesti vammautuneille ja sairaille asiakkaille jotta heidän asemaansa työmarkkinoilla saataisiin parannettua

näin myös työkyvyttömyysetuutta saava työtön henkilö joka on käynnistänyt työnhakunsa on uudessa lakiehdotuksessa tarkoitettu työnhakija

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys etelä konneveden kansallispuiston muodostamiseksi on kannatettava ja hyvä

tärkeintä on se että palkkatuki voidaan heti myöntää uudelleen mikäli vamman tai sairauden todetaan edelleen vaikeuttavan henkilön normaalia työllistymistä

ja tietenkin niin kuin ministeri fiksusti mainitsi tämä nimikysymys sitten jää sinne valiokuntaan ja on aivan oikein että siellä voidaan vielä pohtia onko kahden maakunnan alueella olevalle kansallispuistolle syytä löytää myös nimi joka viittaa näihin molempiin maakuntiin

arvoisa puhemies

viittasin puheeni alussa yhdenvertaisuuteen

tämmöisen kansallispuiston muodostaminen täytyy nähdä myös siinä valossa että se vahvistaa ja antaa arvon paikalliselle itsehallinnolle koska sieltähän tämä hanke on lähtöisin ja nämä ihmiset ovat olleet aktiivisia ja minun mielestäni myös kansallisen hallinnon pitää tukea näitä ihmisiä ja tavallaan tehdä asia heidän mieleisekseen ellei ole erityistä syytä olla tekemättä

sen vuoksi on toivottavaa että valiokunnan yksimielinen kannanotto sen puolesta että myös näille nuorille maksettaisiin kulukorvausta työkokeiluun osallistumisen takia otettaisiin vakavasti huomioon esityksen jatkokäsittelyssä

itse suhtaudun erittäin myönteisesti luontoarvoihin ja valitettavasti tulen alueelta missä tämä surullisen kuuluisa talvivaaran kaivos sitten on toiminut ja ei ole ollut kiva katsoa sitä jälkeä mitä se on sitten valitettavasti tuonut tullessaan

tämä on tärkeää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen kannalta ja myös sen takia että nuoria kannustettaisiin kaikin tavoin työntekoon myös niillä alueilla missä etäisyydet ovat pitkiä ja matkakustannukset korkeita

luontoarvot ovat tänä päivänä kiireisille ihmisille entistä tärkeämpiä ja sen takia näitten kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden muodostaminen on tärkeää ja erityisesti tässä tapauksessa missä nämä luontoarvot ovat poik keuksellisen kauniita tämä hanke on paikallaan ja se on hyvä että se on edennyt nopeasti

kun itse korostin tätä paikallisen itsehallinnon ja ihmisten oman tahdon merkitystä ja hallinnon mukautumista siihen ellei ole erityistä syytä olla noudattamatta heidän tahtoaan niin kyllähän nämä metsästys ja kalastus ovat olleet rautalamminkin asutushistoriassa aivan merkittävässä roolissa ja sanoisin melkein että metsästys jopa on ollut elinehto sille että siellä yleensä on aikanaan ihmisiä asettunut asumaan

tänä päivänä metsästys on aivan muuta kuin sitä mitä tämä sana metsästys antaa ymmärtää sillä se on hyvin pitkälle luonnonsuojelua riistanhoitotyötä huolenpitoa niistä edellytyksistä että siellä yleensä riistaeläimet voivat lisääntyä ja kantojen pitämistä sellaisina että niitä voidaan metsästää

arvoisa puhemies

edustaja jokisen lakialoite on hyvä ja erittäin ajankohtainen sillä on monta syytä minkä takia tätä pitäisi viedä eteenpäin

sen takia minun mielestäni pitäisi myös näitä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja muodostettaessa ottaa huomioon sen ihmisosan tarpeet joka siellä on asunut sukujensa kautta kenties satoja vuosia ja jolla on ehkä muun rajoitetun virkistyskäytön niukkuudesta johtuen juuri tämä metsästysharrastus semmoinen olki ja tavallaan niin kuin tarttumapinta mistä he ammentavat sitä henkistä hyvinvointia

edustaja jokisen näkemys siitä että jos jollakin virastolla on tietojärjestelmissä ongelmia ja viljelijät eivät pysty toteuttamaan omia aikataulujaan investointien suhteen niin silloin pitäisi jollakin tavalla lainsäädäntöä kohtuullistaa siihen suuntaan kuten edustaja jokinen esittää että viljelijäkin voi kuten yrityselämässä muualla näitten tukien suhteen aloittaa investoinnin omalla riskillään ja pystyy siitä huolimatta saamaan tukea mikäli tukiedellytykset täyttyvät

jossakin määrin minun täytyy arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri hieman ihmetellä tätä suomessa vallitsevaa tilannetta jossa kohtalaisen jyrkästi me sitten lähdemme metsästystä kieltämään koska kansainväliset esimerkit osoittavat että me voimme aivan hyvin määritellä alueen normaaliksi virkistyskäyttöalueeksi matkailuelinkeinoa siellä voidaan edistää mutta samalla kertaa voidaan aivan normaalisti myös siellä metsästää kanalintuja näitä pienpetoja vieraita lajeja hirviä

yleensähän nämä kansanedustajien tekemät lakialoitteet hyvin helposti sitten valiokunnassa työnnetään sinne vähän alimmaiseksi ja niitä ei käsitellä mutta tässä tapauksessa minä oikeasti toivon että maa ja metsätalousvaliokunta pysähtyy tämän lakialoitteen kohdalle ja oikeasti arvioi kannattaako tämä viedä koska tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys

maatalousyrittäjät ovat yrittäjiä kuten muutkin yrittäjät ja silloin myös tukikäytäntöjen pitäisi olla samankaltaisia

jos tätä todella eu säännökset eivät estä niin ehdottomasti suomessa pitäisi siirtyä tämänkaltaiseen käytäntöön myös maatalousyrittäjien kohdalla

se vaatii ehkä joissakin tapauksissa hieman suunnittelua ajankäytön suhteen jotta me katsomme mikä aika on se milloin siellä voidaan metsästää

tähän sisältyy vähän suurempi näkökulma että jos me etelä suomessa jatkuvasti luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa kiellämme metsästyksen ja rajoitamme eteläsuomalaisten metsästäjien oi keutta metsästää samanaikaisesti tämän kehityksen siivittämänä metsästysmaat vähenevät ja metsästyksen luvat nousevat maanvuokrat nousevat ja samanaikaisesti pohjoisessa ihmisillä on oikeus metsästää valtion mailla ilman minkäännäköistä maksua

arvoisa puhemies

kun pohjoiseen muodostetaan kansallispuistoja paikallisilla asukkailla tämä metsästysoikeus kaikkine muotoineen säilyy mutta etelän miehillä ei näihin kansallispuistoihin ole asiaa

kiitoksia puhemies

tässä salissa on kannettu paljon huolta siitä kuinka suomalaiset yritykset pärjäävät ja miten teolliset työpaikat säilyvät suomessa

jos tämä kehitys kovin pitkälle viedään näillä kahdella elementillä etelä suomessa ja pohjois suomessa väistämättä jollakin aikajänteellä tähän tulee erittäin suuri vastakkainasettelu ja ainakaan kansanedustajana minä en kannata sellaista politiikkaa jolla tämä vastakkainasettelu edistyy ja sitä viedään siihen pisteeseen että asetetaan sillä tavalla ihmiset vastakkain että he joutuvat tappelemaan ja pitämään oikeuksistaan kiinni ja sillä tavalla sitten ikään kuin osoittamaan että he eivät hyväksy sitä vallitsevaa käytäntöä mikä suomessa tällä hetkellä vallitsee

tämä vastuuhenkilökysymys on siinä mielessä tärkeä että nyt on selvästi henkilö joka vastaa siitä mitä tälle ihmiselle tapahtuu ikäihmiselle ja mitkä ovat hänen tarpeensa ja kehenkä omaiset voivat ottaa yhteyttä

onko mielestänne näiltä suomen talouselämän pitkäaikaisilta vaikuttajilta jollakin tavalla unohtunut se kuinka rakennetaan yhteistyötä työntekijöiden ja työantajien välillä

tämä metso kysymys ja se mihinkä edustaja pekkarinen viittasi on sillä tavalla tärkeää että me jatkossa joudumme kuitenkin rakentamaan yhteisymmärrystä ja konsensusta siitä miten suomalaiset työpaikat säilyvät ja miten me pärjäämme maailmanmarkkinoilla

nyt itse en ihan oivaltanut tätä tiettyjen edustajien tuomaa huolta jossa ikään kuin tämä hyvä laki olisi mennyt pilalle näillä pikkuisilla muutoksilla

itse tulen tuolta alueelta pohjois savosta ja tilanne siellä on kanakoiraharrastajien ja metsästyskoiraharrastajien osalta semmoinen että he eivät voi enää harrastaa kenneltoimintaa johon metsästys jopa vähemmistöosana kuuluu

minä haluan kysyä ministeri hautalalta vaikka se ei budjettiin kuulu että mitä tässä nyt olisi tehtävissä jotta jollakin tavalla tämä moraali ja kohtuus palautuisi suomalaisten yritysjohtajien ja pörssiyh tiöitten hallitusten jäsenten mieleen

minä en itse lukenut sitä niin ja pidän ensisijaisena tietenkin sitä että palvelut tuodaan kotiin mutta kyllähän täytyy hieman arvioida millä tavalla nämä palvelut tuodaan kotiin

kun tällaisia alueita sitten on jossakin päin esimerkiksi täällä rautalammilla ja konnevedellä missä ei ole susia niin se saattaisi olla aivan oivallinen alue samoilla metsissä ja niillä alueilla koiran kanssa ja harrastaa sitten koiran kanssa metsästystä ja ikään kuin sitä kennelharrastusta viedä eteenpäin ja jalostustoimintaa

sen palautteen johdosta mitä olen kansalaisilta saanut minulle on muodostunut se käsitys että kotipalvelun työntekijät tekevät erittäin hyvää työtä

sen takia nämä asiat ovat monimutkaisia ja ovat hyvin monesta eri asiasta kiinni ja monta kertaa tämä virkistyminen ja metsästys käyvät käsi kädessä niin että sen metsästyksen osuus todellisuudessa on äärimmäisen pieni

jos näin on ja näyttää siltä että hieman näin on niin ei ole mikään ihme että oikeasti ikäihmisten turvattomuus ja myös yksinäisyys ovat erityisen suuria ongelmia suomen kaltaisessa maassa

minä toivoisin ministeriltä myös huomion kiinnittämistä näihin asioihin ja myös niiden ihmisten oikeuksiin jotka selvästi nyt jäävät näillä alueilla kuten tässäkin kansallispuiston muodostamisessa vähemmistöön ja metsästysseurojen ääni ei todennäköisesti ole kuulunut siinä laajuudessa kuin sen olisi pitänyt kuulua

jos näin on että nämä turvattomuus ja yksinäisyys ovat hyvin merkittäviä ja ihmiset kokevat näin ja sillähän on suuri merkitys miten ihminen kokee oman hyvinvointinsa niin kyllä aika kaukana ollaan siitä tanskan mallista mitä edustaja mäkisalo ropponen aivan oikein täällä toi esille

siellä aivan eri tavalla kiinnitetään huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen ja aivan eri tavalla tämä avustava henkilöstö lähtee vaikka kaupungille tämän ikäihmisen kanssa ja sillä tavalla elää arjessa mukana ja tekee siitä arjesta elämisen arvoista

itse minä näen kyllä elämän ihan muuten kuin tämmöisenä kategorisena ja näiden palvelujen termeillä kun kaikessahan pitäisi lähteä juuri tästä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta

tietenkin on ikäihmisiä joiden on vaikea itse enää määrittää tätä itsemääräämisoikeuden kautta itselleen koituvaa hyvää koska he eivät sitä välttämättä kykene tekemään

ei se koti yksissään voi olla se jota hoetaan koska ihmisen monta kertaa on parempi tämän yksinäisyyden ja turvattomuuden takia asua yhteisessä asunnossa

näihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota mitkä ovat ihmisen hyvinvoinnin todelliset tarpeet

nämä ovat minusta niitä kysymyksiä joita täällä eduskunnassa pitäisi arvioida että annetaan näitten termien olla ja mietitään millä tavalla me saamme ihmisen oman tahdon näkyviin ja ihmiset suomessakin olisivat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja eläisivät elämisen arvoista elämää myös ikääntyneinä

sillä tavalla tämä lakialoite on tärkeä että me monet kansanedustajat varmasti saamme viljelijöiltä ja muiltakin yrittäjiltä ja varsinkin viljelijöiltä puhelinsoittoja joissa he kertovat esimerkiksi ympäristölupien ja muitten suhteen että saattaa vuosikin mennä aikaa

niitä pyöritetään ja pyöritetään ja tällä on myös tekemistä juuri tämän nopeuden kanssa että silloin kun ihmisillä yrityksillä tai maanviljelijöillä on into investoida ja heillä on vauhti päällä niin silloin viranomaistenkin perimmäinen tehtävä on auttaa ja nopeuttaa näitä eri näköisiä lupia ja prosesseja ellei siellä ole selviä esteitä ympäristön tai jonkun muun suhteen

sen takia meidän täytyy kaikilla tavoin auttaa näitä ihmisiä että kun on vauhti päällä ja talvi painaa päälle tai muuten niin silloin ne pystytään riippumatta siitä toimiiko joku tietojärjestelmä tai ei kyllä paperille kirjaamaan antaa mennä vain

itse jopa väittäisin tämän puheen lopuksi olen sen julkisesti sanonutkin että jossain määrin tämä kotona asumisen priorisointi on jopa ylimainostettu homma

eihän se investointi pelkästään äänekosken takia ole tullut vaan meillä on keiteleellä yksi suomen suurimpia sahoja ja siellä on nytten näitä isoja rekkoja menossa

onko ministeri olemassa vaara että ten t ydinverkot alkavat liian paljon ohjata kansallista rahoitusta

kun nopeat liikenneyhteydet kuitenkin ovat kaiken aluekehityksen perusta ja bruttokansantuotteen muodostumisen perusta niin pitäisikö hieman muuttaa tätä hk indeksin arviointia